hän onneksi lisäsi että niille jotka eivät pääse ja jotka putoavat ansiosidonnaiselta työttömyysturvalta viimeisiksi ennen eläkeikää oleviksi vuosikseen ei ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle kyse ei ole lottovoitosta vaan kyse on katastrofista

mutta erityisesti haluaisin kiinnittää huomiota nyt kuitenkin tämän sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön viimeiseen kappaleeseen jossa todetaan

ministeri risikko ja ex ministeri hyssälä varmaan muistelmissaan kertovat minkälaisia olivat yritykset näitten sinänsä välttämättömien osien saamiseksi terveydenhuoltolakiin mutta jätän sen teidän huoleksenne

minä olen sinänsä kanssanne samaa mieltä siitä että tällainen harmaa talous kuten osuvasti nimititte tulee poistaa ja se poistuu erinomaisen helposti poistamalla työttömyysturvan ja muutamien muittenkin etuuksien tarveharkinta joka vain vähäisistä valtiontaloudellisista syistä nöyryyttää ihmisiä

tässä joutuu ihmettelemään että mitähän he ihmettelevät kun täällä laaja yksimielisyys vallitsee siitä että ensinnäkin perusturvaa noin yleisesti pitää korottaa on se sitten historiallinen kansainvälinen tai mikä tahansa korotus

siis kyllä edelleenkin peritään työkyvyttömyyden varalta jatkossakin jos ja kun tämä laki menee läpi tätä entistä tasoitusvastuuta

ajattelin sanoa ennen kuin kuulin ed

totean vaan että kun ministeri tavallaan viittasi tuossa politiikan liialliseen esiintymiseen niin minulla on vähän samanlainen tunne että siinä väännössä esiintyi liikaa poliittista pyrkimystä ja se esti tämän terveydenhuoltolain saamisen sille tasolle johon se olisi pitänyt saada

kuunneltuani tätä keskustelua ja erityisesti edustaja tiilikaisen varsinaista puheenvuoroa jossa hän esitteli hallituksen kolme tavoitetta kuntarakenneuudistukselle ja sote uudistukselle minun on todettava edustaja tiilikainen että meillä on eri hallitukset

zyskowiczin puheen lopun näin entisen skdln perillisenä kovin paljon perintöä ei ole sinänsä tullut mutta ihan riittävästi kuitenkin tunnustaakseni sen että siinä olen ed

mutta se tunnusluku jolla arvioidaan onko yritysten vakavaraisuus riittävä jotta ei jouduta mihinkään radikaaleihin toimenpiteisiin muuttuu ja siihen tässä pyritään

jos näin voidaan sanoa niin sitten pitäisi kyllä harkita sitä pitäisikö ministeriön henkilökuntaa näitä lainvalmistelijoita kenties kouluttaa tai kenties vaihtaa vähän kyvykkäämpiin tai sitten eduskunta on ollut kokonaan väärässä arvioidessaan että tämmöinen lakiesitys on yleensä laadittavissa

kyllä se tietenkin totta on että lisäpäiviä on käytetty ikään kuin korvikkeena että ihmiset eivät ole

niistä ihmisistä jotka joutuvat harkitsemaan sitä keplottelisiko vai ei nellimiin niin eivät taatut

ei tässä tapahdu mitään omaisuudensiirtoja joidenkin pienyrittäjien taskusta eläkevakuutusyhtiöitten taskuihin

zyskowiczin kanssa samaa mieltä että tiukka tietosuojalaki aiheuttaa ongelmia toisinaan

eli siis terveydenhuoltolaki jäi kovin epäkonkreettiseksi

siis suuri enemmistö ei tee sitä vapaaehtoisesti vaan vain siksi että heidät on lainsäädännöllä ja siihen liittyvällä erilaisella tarveharkinnalla saatettu tähän tilanteeseen

olen itse voin sen tässä tunnustaa joutunut rikkomaan tietosuojalakia estääkseni yksittäisen ihmisen häädön voidakseni antaa eteenpäin sellaisia tietoja joilla sitten hänen vuokranmaksunsa turvataan

eläkelainsäädännössä selkeästi sanotaan että eläkelaitoksilla on oikeus kerätä ne rahat jotka eläkkeitten maksuun tarvitaan mutta ei yhtään enempää

mutta ne työttömyysturvan saajat jotka eivät saa korotusta sen vuoksi että heidän puolisonsa tulot ylittävät nämä täällä paljon puhutut tulorajat saattavat tietysti kysyä miksi näin on

työttömiksi tai ovat ikään kuin joutuneet työttömiksi mutta siis kysymys on sitten tietenkin siitä että jos lisäpäivät poistettaisiin niin johtaisiko se oikeasti siihen että niitä ihmisiä ei siitä huolimatta irtisanottaisi

nyt sitten tavallaan tätä epäkonkretiaa kompensoidaan tai korjataan säätämällä vielä epäkonkreettisempi kokeilulaki

kun sitä ei nyt ole laadittu ja sen seurauksena valtaosaltaan on saatu nyt tämä lakiesitys joka oli erittäin huono sisällöltään ja näitten korjausten jälkeenkään kuten ed

hallituksen tavoitteet erityisesti sote uudistuksen osalta ovat luettavissa orpon työryhmän paperista

arvoisa puhemies

vähän ed

kuten tässä äsken sanoin minun mielestäni kun näitä pykäliä oikein vilpittömästi yritin lukea ei siinä kyllä kovin paljon konkretiaa ole

tällaiset rakenteelliset ongelmathan sieltä pitäisi poistaa ja tässä samalla poistuisi myöskin iso joukko näistä kuuluisista kannustinloukuista jotka tulevat tämän saman viitekehyksen myötä

kangasta säestäen olen kyllä samaa mieltä että p

jos siis se logiikka on että näin kävisi niin sehän tarkoittaisi sitä että työnantajathan ovat niitä jotka siinä eniten pelaavat eli irtisanovat vaikka välttämättä todellisia työn tekemisen perusteita ei olisi nimenomaan ne vanhimmat työntekijänsä

minä ymmärrän suomen keskustan edustajia jotka ovat närkästyneitä siitä että kun he nyt tekevät esityksen sitä ikään kuin ei arvosteta

kun kyse on siitä mikä on oikea taho tekemään näitä laskelmia niin viittaan siihen että todellakin lainsäädännön valmistelua tehdään muuallakin kuin ministeriössä

näistä tavoitteistahan me olemme kaikki olleet jo kauan yksimielisiä kuten me kaikki olemme olleet erittäin yksimielisiä kaikista suomalaiseen terveydenhuoltoon liittyvistä tavoitteista

koskinen täällä osoitti se ei ole vielä kovin kestävällä pohjalla niin tästä syystä olemme katsoneet että on paljon järkevämpää että se kokonaisuudistus nyt eduskunnan tahdon mukaisesti toteutetaan eikä ryhdytä ikään kuin rääpimään tätä yhtä lakia

arvoisa puhemies

zyskowicz kysyitte mikä on se ongelma joka liittyy tähän hotellihuoneessa raiskatun ja murhatun naisen rikoksen selvittämiseen sen sormenjäljen avulla joka sieltä löytyi niin minun arvioni mukaan se on se että siitä hotellihuoneesta löytyy todennäköisesti runsaasti sormenjälkiä

ammatti isännöitsijän tutkinto antaa tietenkin valmiudet ymmärtää mistä on kysymys ja miten pitäisi noin pääpiirteissään toimia mutta vähänkin isommissa asuntoyhtiöissä keskeistä kuitenkin on se että isännöitsijä pystyy hankkimaan sellaiset asiantuntijat jotka sitoutuvat siihen työhönsä ja joilla ei ole sitä työtä niin paljon että se joudutaan sitten tekemään huitaisten

minäkin puhun nyt tässä puheenvuorossa ed

kyllä köyhilläkin ihmisillä pitää olla oikeus arvokkuuteen ja samalla toimeentuloon

edustaja tolppanen pahoittelen että käytin viisi minuuttia tuolla pöntössä viettämästäni kuudesta minuutista ja puhuin niin epäselvästi että ette ymmärtänyt että olin koko ajan huolissani siitä minkä uhan tämän ei asumisperusteisen ikään kuin troijan puuhevosen tuominen suomalaiseen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan muodostaa

julkisen sektorin henkilöstöstä valtaosa on sairaanhoitajia opettajia ties keitä ihan jotain muuta kuin hallintoa

samalla minä voisin tietenkin kysyä esimerkiksi ex ministeri rehulalta että miksi te ette tehneet sitä korotusta

tämän kuntauudistuksen keskeisin ratkaiseva tekijä on se että terveydenhuollon rakenteet ja rahoitus saadaan kuntoon

verotuksella asuntorakentamiseen on sinänsä merkitystä ja viitaten nyt ed

eläkkeitten osalta sitä on aina tehty kolmikantaisessa järjestelmässä ja se on johtanut euroopan parhaaseen eläkejärjestelmään

nyt olemme tilanteessa josta myöskin olemme yksimielisiä että jotain tarttis tehdä ja pian ja sen takia kun tästä puuttuu

joka tapauksessa tilanne olisi työntekijöitten osalta kohtuuton ja tästä syystä lisäpäiväoikeuden poistoa ellei jotain vähintään yhtä hyvin korvaavaa saada tilalle ei voi missään tapauksessa hyväksyä

itse asiassa puhun kyllä samalla myöskin myöhemmin käsittelyyn tulevasta ed

minulla on jonkun verran kokemusta ja sattuneista syistä myöskin tietoa edellisen hallituksen toimista tällä alalla

toisekseen nämä nuoret laiskat työttömät kuten te nyt ikään kuin hieman kaunistellen sanoitte todellakin nuoret eivät tee työtä tällä hetkellä johtuen siitä että nuorisotyöttömyys on pompannut todella korkeisiin mittoihin

viime kaudella kun säädettiin tervettä joten on oltava kiinni terveydenhuoltolaki se rakennettiin liian heikolle perustalle koska rakenne ja rahoitusuudistus jäivät tekemättä

heinäluoman puheenvuoroon tulee tässä mieleeni että erityisesti vuokra asumisen ja omistusasumisen välillä vallitsee kohtuullisen suuri ero verokohtelussa ja sen oikeudenmukaisuudessa

toki myönnän että siinä mielessä se on hyvä että nyt nämä kassat ja säätiöt saavat saman kilpailullisen aseman kuin henkivakuutusyhtiöt mutta siitä huolimatta se hyöty ei ole niin suuri kuin se haitta että tätä kokonaisuudistusta ei valmistella

mutta kun päätöksiä tehdään niin ne tehdään virkavastuulla ministeriössä ja täällä ja eduskunta on edellyttänyt mitä se edellyttää tämän oikeudenmukaisen järjestelmän luomisessa

suomen suurimmat isännöitsijätoimistotkin näyttävät olevan tuottavuudesta ja tuloksestaan niin huolissaan että kohteita yhdelle isännöitsijälle tarjotaan niin paljon että on inhimillisesti katsoen mahdotonta että he pystyisivät selviytymään

saattaa olla hyvin mahdollista että sieltä löytyy vain viattomien sormenjälkiä ja kun nekin sormenjäljet kuitenkin löytyvät sieltä rekisteristä jota siis kerätään siksi että saa passin eikä siksi että ne jotka siinä rekisterissä ovat ovat jo valmiiksi ikään kuin osoittaneet jonkinlaista syyllisyyttä silloin on olemassa vaara että viattomat ihmiset joutuvat tätä kautta kärsimään tapauksesta josta heidän ei oikeasti pitäisi kärsiä

en tiedä mitä sillä alueella oikeasti aiotaan kokeilla ja miten tämä laki sitä ohjaa mutta jotain siellä ehkä kokeillaan ja se on sitten nämä rakenteet

sen pohjalta joudun miettimään mitä lisäarvoa tässä vaiheessa oppositiopuolueitten mukaantulo tähän prosessiin toisi

mutta nämä jatkopuheenvuorot käytin oikaistakseni teidän esittämiänne joko virheellisiä tai epätarkkoja näkemyksiä ja sitten tietenkin myöskin kritisoidakseni sitä periaatteellista kysymystä jonka te nyt ehkä tahtomattanne mutta kuitenkin nostitte esiin

se on selvää

arvoisa puhemies

aivan sama arvovalinta on tapahtunut tietenkin tässä hallituksessa joka kirjoitti että työttömyysturvan tarveharkinnan poisto on selvitettävä

nyt tämän hallitusohjelman sisällä ja tähän kuntauudistukseen kiinteästi liittyen se ollaan tekemässä

vuokra asukkaat eivät voi vähentää verotuksessaan asuntolainojen korkoja jotka he kuitenkin vuokrissaan joutuvat maksamaan usein jopa ehkä voimallisemmin kuin omistusasukkaat eivätkä he myöskään saa itselleen sitä pääomaa jonka he näissä vuokriin sisältyvissä lyhennyksissä maksavat jolloin tietysti ed

tämä keskustelu näistä työurista ja ylipäätään sosiaaliturvasta ja sosiaalietuuksista ihmisten työllistymisen ehtona tai esteenä on aika mielenkiintoista ja siihen liittyy tämä iso kysymys tästä koko järjestelmän kestävyydestä

kun tämä laki nyt säädetään niin uskon vahvasti että siihen myöskin päästään ja on se pakko lopuksi sanoa että tiedän keitä siinä jaoksessa on jäseninä

asko seljavaara kyllä oppositiokin on huolissaan tai kantaa vastuutaan suomalaisen teollisuuden ja suomalaisten yritysten kansainvälisestäkin kilpailukyvystä

en ole aivan vakuuttunut toisiko mitään

ehkä tiivistäisin tämän siihen vanhaan savolaiseen totuuteen että kun vääpeli sanoi alokkaalle että alokas asentonne on huonot ehkä uusin alan kasvavan huono korjatkaa niin alokas totesi että mittee sitä huonoo korjaamaan tehhään vallan uus

arvoisa puhemies

tilintarkastuksesta olen kyllä sitä mieltä mikä täällä nyt onneksi on näyttänyt vallitsevan että edes asunto osakeyhtiöissä yksinkertaisten tilintarkastajien ei pitäisi tarkastaa kaksinkertaista kirjanpitoa

se on perusongelma

ministeri on todennut että täällä liikutaan perustuslain ja yksilönsuojan kannalta kriittisillä alueilla

täällä on nyt vallinnut edustaja zyskowiczia lukuun ottamatta kutakuinkin erittäin laaja yksimielisyys siitä että tästä tarveharkinta on poistettava ja edustaja zyskowiczkin oli sitä mieltä ettei sitä nyt kokonaan saa poistaa mutta tulorajoja pitää nostaa merkittävästi

lapintien aloitetta hieman parempana

ukkola kun te nyt noin ansiokkaasti moititte näitä eduskunnan toimia lainsäädännön entistä hankalammaksi tekemisestä niin olisitte te nyt voinut sen asunto osakeyhtiölain yhteydessä ainakin esittää muutoksia niihin lakeihin

siellähän on suomen parhaat vakuutusmatemaatikot ei siellä ole poliittista päätöksentekoa ja minua ei saa kirveelläkään uskomaan että suomessa sijaitsisi joku salaseura joka haluaa viedä yrittäjien ja työntekijöitten eläkerahat johonkin epämääräiseen taskuun

edelleenkin on vastaamatta että haluatteko te että suomessa työskenteleville ulkomaalaisille jotka tekevät työtä aivan kuten suomalaiset täällä tai siis kolmansien maitten työntekijöille koska eu maitten kansalaisille se ei ole edes teoriassa mahdollista maksettaisiin heikompaa sosiaaliturvaa kuin suomalaisille ja eu maista tuleville työntekijöille

mutta kyllä me samalla haluamme tietysti kantaa huolta myöskin sairausvakuutuksen kustannusten oikeudenmukaisesta jakautumisesta työnantajan ja työntekijöitten välillä ja tietenkin siltä osin kun se koskee valtionosuutta sairausvakuutuksen kuluista myöskin verotuksen tasosta ja sen oikeudenmukaisesta kohtaantumisesta

sinänsä jos nyt jompaakumpaa tietä päästään siihen että kaikkein köyhimmätkin eli toimeentulotukea saavat lapsiperheet tai yksinhuoltajat saisivat myös lapsilisien korotukset niin ei sinänsä ole väliä kumpaa tietä tai kumman aloitteen pohjalta se toteutuu kunhan toteutuu

se kyllä muodostaa ison ongelman

mieleeni tulee kyllä kysyä myöskin minkälaisia ne alueet sitten oikeasti tulevat olemaan ketkä päättävät niitten muodostamisesta ja millä valtuuksilla

arvoisa puhemies

ennen kuin menen esityksen medisiinisiin kysymyksiin niin pitää kai käyttää muutama sana ideologis poliittisista määritelmistä

heinäluoman kysymykseen voisi liittää jatkokysymyksen aikooko ministeri kenties edistää omistusasuntojen korkovähennysten poistamista mutta en nyt kysy sitä varmuuden vuoksi kuitenkaan

rautavaaran kunta on taatusti syrjäinen ja pieni suomalainen kunta

silloin tietenkin joudutaan arvioimaan tätä ongelmaa joka syntyy tästä ja toisaalta rikoksen se on yksi avain löytyy tai ovat selvittämisessä saatavaa hyötyä

aina kun pohjois savon edustajat tapaavat työnantajia niin yksi työnantaja joka kerta muistaa vaatia että teidän siellä eduskunnassa on huolehdittava että pekkaspäivät poistetaan

kaikkinensa kysymys kuitenkin lopulta on siitä että päätöksenteko asunto osakeyhtiöissä saadaan sellaiseksi että järkevää ja pitkäjänteistä toiminnan suunnittelua voidaan harrastaa

tämä hommahan pitää hoitaa

jos nyt sitten kokeilut käynnistyvät itse olen sitä mieltä että jo tulevissa hallitusneuvotteluissa pitäisi pystyä kirjoittamaan hallitusohjelmaan myöskin konkreettista rakenne ja rahoituslaista ja jos käykin niin yllättävästi että kyseinen laki etenee ja kokeilut jotka saattavat olla kokonaan toisenlaisia ovat käynnissä niin mitä niille sitten tapahtuu

vasemmistoliitto on hallitusohjelman takana siltä osin mitä siihen on kirjoitettu ja tulemme tukemaan sitä kaikissa äänestyksissä mutta ei se muuta tietenkään meidän periaatettamme siitä jota tietysti edustimme tiukasti säätytalolla

minulla on sellainen muistikuva niiltä ajoilta jolloin en itse vielä täällä ollut että erään ministerin sitä esittäessä tämä sali meinasi revetä mutta ehkä jotain pitäisi harkita

se on aika iso kysymys sekin

no en malta olla sanomatta että olen ainakin neljä kertaa jo todennut että pitääkö eduskunnan samalla sitten myöskin vaatia työntekijöille ne palkankorotukset jotka jäivät saamatta sen takia että pekkaspäivät tulivat ikään kuin kompensoimaan sitä

näinhän te olette tehnyt mutta se peruskysymyshän on siinä kun te näin olette tehnyt kuitenkin näin epäselvässä asiassa ja kun laki on nyt täällä säädettävissä niin ovatko laista saatavat hyödyt suurempia kuin ne haitat jotka tästä kriittisillä alueilla kulkemisesta ihmisten tietosuojan mahdollisesta heikkenemisestä koituvat

tähän on saatava muutos ja siksi me tarvitsemme terveydenhuoltouudistuksen joka rakentuu vahvojen peruskuntien varaan mutta niin että ne kunnat ovat todellakin riittävän vahvoja

mutta ed

lapintien ehdotus joka siis perustuu siihen että lapsilisä määriteltäisiin etuoikeutetuksi tuloksi toimeentulotukea määrättäessä on sikäli parempi että se on sitten pysyväisesti niin eikä siitä tarvitse enää sen jälkeen keskustella onko taso oikea vai ei

nimittäin noin pari vuotta sitten kun sairausvakuutuslainsäädäntö uudistettiin tässä talossa ja ed

hallituksen uskollisena soturina olen vähän surullinen mutta perustuslaillisen kansanvallan kannattajana iloinen

hallitus sopi rakennepoliittisessa ohjelmassaan että työttömyysturvassa otetaan käyttöön kannustinloukkujen purkamiseksi suojaosa

rautavaaran eläkkeelle jäänyt kunnanjohtaja matti matikainen totesi että rautavaara säilyy itsenäisenä täsmälleen niin kauan kuin rautavaaralaiset itse haluavat ja rahat riittävät

siinä vastalauseessa jossa on neljän sosialidemokraatin nimi on viideskin nimi ja siellä perässä oleva puolue vas ei ole siinä vahingossa tai painovirheenä

se tulee tietenkin olemaan ongelmallista niin kauan kuin asukkaat joutuvat erilaisista isommista remonteista maksamaan valitettavasti siltä ei oikein voi välttyä

perustuslakivaliokunta on kieltäytynyt ottamasta kantaa onko hallituksen sote järjestämislain keskeisestä rakenne elementistä eli vastuukuntamallista säädettävä perustuslain säätämisjärjestyksessä vai ei

nimittäin tähän lakiinkin liittyy se ongelma että verotuskohtelultaan tämä kyllä suosii sijoitusasuntojen omistajia

nimittäin suuri valiokunta toteaa että selonteossa olisi tullut syvällisemmin pohtia miten harjoitettu kansallinen eu politiikka on onnistunut kansallisten intressien turvaamiseksi asumisperusteisen sosiaaliturvan osalta ja minkälaisin keinoin ja tavoittein suomi aikoo jatkossa toimia järjestelmämme säilyttämiseksi

asko seljavaara me yhdessä olimme silloinkin sosiaali ja terveysvaliokunnassa säätämässä niin kävimme kuten valiokunnan puheenjohtaja täällä jo mainitsi perusteellista keskustelua siitä onko perusteltua että työnantajat jätetään kokonaan sairaanhoitokustannusten maksuvastuun ulkopuolelle

edustaja rehula keskustalaiset sosialidemokraatit ja kokoomuslaiset tietävät miten tämä apparaatti poliittisen päätöksenteon osalta menee ja miten tähän on päädytty

tässä keskustelussa nimittäin on aina kaksi puolta ja tämä hieno kolmikantainen järjestelmä on perustunut siihen että kaikki voittavat

kyllä tässä jää turhan paljon sanoisiko ilmaan roikkumaan asioita sellaisista kysymyksistä jotka eivät saisi kovin paljon leijailla

minusta siinä osuttiin tämän kuntauudistuksen proble matiikan syvimpään ytimeen

ehkä voisi esittää toiveen että jatkossa valtiovarainministeriö kiinnittäisi nyt huomiota siihen että tästä syntyviä kustannuksia sijoitusomistajat voivat vähentää verotuksessaan helpommin kuin ne varsinaiset asunto osakeyhtiön vanhat mummot jotka ovat muutenkin jo vaikeuksissa näitten urakkakustannusten kanssa

ymmärrän edustaja braxin selvityksenkin perusteella että tämä on perustuslakivaliokunnan vakaa kanta siihen miten se haluaa toimia mutta siitä kyllä aidosti seuraa ongelma hallitukselle ja tästä eteenpäin menemiselle tässä asiassa

se ei ole siis sosialidemokraattien vastalause

meidän on huolehdittava siitä että rautavaarallakin ihmisillä tulotasosta riippumatta on mahdollisuus saada ter veydenhuollon palveluita ja samalla huolehtia myöskin omasta identiteetistään

sen vuoksi tämmöinen pitemmälle katsova ja kestävä kiinteistönpito poistaisi merkittävästi myöskin sitten niitä remonttikustannuksia ja sillä tavalla homma saataisiin hoitumaan järkevästi eteenpäin

niistä alueista ei tule riittävän vahvoja ja siitä on nyt pidettävä huoli ja siihen työhön on käytävä vahvasti käsiksi eikä keskityttävä pelkästään rajojen siirtelyyn

työntekijät voittavat työnantajat voittavat ja myöskin yhteinen valtiomme voittaa koska sillä järjestelmällä on turvattu se että yhteiskuntarauha säilyy työn tekemisen edellytykset säilyvät kun lakot ja muut työtaistelut jäävät mahdollisimman vähäisiksi

jos ne hyödyt ovat pienempiä kuin ne haitat niin silloin tätä lakia ei pidä säätää eikä sen ymmärtämiseen tarvita edes ihmisoikeustuomioistuinta

siksi pitäisikin suuntautua siihen periaatteelliseen keskusteluun johon tässä keskustelussa on jotenkin debatissa nyt osittain onnistuttu pääsemäänkin

murheellinen olen siitä että hallitus ei selonteossaan ottanut kantaa tähän erittäin keskeiseen asiaan jossa olimme täällä vastakkain syksyllä kun keskustelimme muun muassa rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja yhdistelmälupadirektiivin implementoinnista

se vaatii tämän uudistuksen

arvoisa puhemies

suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän osalta keskeisin ongelma on rahoituksen monikanavaisuus ja siitäkin meillä näyttää vallitsevan laaja yksimielisyys että se pitää saada korjatuksi

miten tämä suomalainen perusturvajärjestelmä oltakoon nyt sitten perusturvan sisällöstäkin kenties vaikka eri mieltäkin saadaan sellaiseksi että ihmiset eivät jää erilaisiin loukkuihin että heillä on riittävästi rahaa elämiseen ja miten ihmiset saadaan pois joka tapauksessa viimesijaisen etuuden eli toimeentulotuen piiristä joka siis ei todellakaan ole perusturvaa se on sosiaalihuoltoa ja mielellään pois tietenkin myöskin näitten ensisijaisten etuuksien piiristä eli pois työttömyydestä töihin

nuo hintajoustokysymykset ovat tietysti mielenkiintoisia mutta edustaja tolppasen logiikka oli sillä tavalla vähän ongelmallista että jos siis uskotaan että nimenomaan tässä kaikkein halvimmassa tupakassa eli kääretupakassa se hintajousto ei toimisi eli että jos sen hintaa nostetaan niin köyhimmät sitten hankkivat sitä vaikka rikoksia tekemällä niin se tuntuu ehkä vähän liioitellulta

sitä ennenhän työnantajat osallistuivat kaikkien sairausvakuutuskulujen maksamiseen mutta tähän tehtiin kolmikannan yksimielisistä lähtökohdista muutos

se johtaa terveyspalveluitten osaoptimointiin se johtaa terveyserojen kasvuun se johtaa moniin epätoivottaviin ilmiöihin

kyse on siis siitä että vaikka perussopimuksessa sovimme että nämä asiat jäävät kansalliseen päätäntävaltaan niin sisämarkkinapolitiikan kautta tuomioistuin pikkuhiljaa ujuttautuu suomalaiseen järjestelmään

ennen kaikkea myöskin suomalainen talousjärjestelmä on pystynyt tuottamaan sillä tavoin että olemme pystyneet pitämään yllä sekä palkkoihin perustuvan kulutusjärjestelmän että sitten myöskin niitten ihmisten jotka eivät ole työssä etuuksiin perustuvan järjestelmän ja siitä on pidettävä huolta jatkossakin